panin merkille sen että ministeri ei tuossa debatissa vastannut kysymykseen siitä onko harkittavissa tämän järjestelmän jatkamista myös ensi vuoden puolelle

arvoisa puhemies

opetus ja kulttuuriministeriö on tehnyt selvityksen opettajankoulutuksen kokonaistilanteesta ja sen johdosta valiokunta näköjään pitää välttämättömänä sitä että nyt selvitystyön valmistuttua opetus ja kulttuuriministeriö jatkaa toimenpiteitä opettajankoulutuksen kehittämiseksi

käsitellään energiatukilakia ja tämän esityksen mukaan metsäenergiamarkkinoilla olisi jatkossa kahden tukitason rankahaketta

käytännössä tämä edellyttää energiasektorin toimijoitten mukaan uutta metsäenergian seurantajärjestelmää ja todentamisjärjestelmää

toki sen vastaamattomuuden ymmärrän erittäin hyvin herkästihän myönteinen vastaus saatetaan tulkita tietynlaiseksi lupaukseksi

meillä monella on muistissa hyvin se että oulun yliopisto lakkautti muutama aika taaksepäin kajaanin opettajankoulutuksen ja nyt tämän selvitystyön pohjalta kysynkin suoraan arvostamaltani ministeriltä olisiko mahdollista ikään kuin ministeriön toimesta nyt ajatella toimenpiteitä joilla tuo olemassa oleva kajaanin opettajankoulutuslaitos käynnistettäisiin uudelleen

kuntien tehtävien lisäykset ja rajut tulojen leikkaukset lisäävät nimittäin painetta kiristää kunnallisverotusta tuntuvasti vaikka hallitus on sitoutunut siihen että tuloverotusta ei nosteta

mutta olisin sitten halunnut muotoilla kysymystä hiukan toisin eli mitä mieltä ministeri on tästä lausumaehdotuksesta jonka valiokunta on mietintöönsä esittänyt

arvoisa puhemies

tiedän erittäin hyvin sen että ympäristöhallinto pyrkii lupaprosessien hitaudessaan vetäytymään muun muassa sen tiedon tai väitteen taakse että hakemusasiakirjat ovat usein puutteellisia

kokonaisuutena tämän lakiesityksen tosiasialliset tekijät eli kolme suurta metsäteollisuusyritystä hyötyisivät ja koko muu kotimaisen energian toimijayrityskenttä heikkenisi

ensinnäkin miksi näillä kolmella taholla eli eduskunnalla ulkopoliittisella instituutilla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on samat tilintarkastajat

kyllä todellinen syy näitten lupaprosessien hitauteen on siellä itse hallinnon sisällä ei suinkaan näitten hakijoitten lupapapereissa

tämä johtuu siitä että ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva valtion virasto eli siis eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos laitos jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja eu asioista poliittisille päättäjille tieteelliselle yhteisölle ja yhteiskunnalliseen keskusteluun

kun luin talousvaliokunnan mietintöä tästä lakiesityksestä mielenkiintoista siinä oli se kirjaus että nimenomaan järjestelmän hallinnosta vastaava energiavirasto olisi todennut että valvonta ei ole käytännössä ongelma

toki on totta niin kuin täältä monet ovat korostaneet että kuntien valtionosuudet kasvavat kertaluonteisesti ensi vuonna erittäin hyvä niin

mutta toisaalta ne toimet joilla kuntien taloutta budjetissa parannetaan ovat lähinnä aiemmin säädettyjen lakien edellyttämiä eli siis lakiperusteisia muun muassa ikääntymiseen ja inflaatioon perustuvia automaattimuutoksia

toimintaympäristö kuitenkin on muuttunut aika tavalla ja nämä huippuyrittäjätkin tarvitsevat neuvontaa

ympäristövaliokunta ja myös valtiovarainvaliokunta näyttävät kiinnittäneen huomiota kosteus ja homeongelmien aiheuttamiin probleemoihin myös julkisissa rakennuksissa

valtiontalouden tarkastusvirasto taas on osa perustuslaissa säädettyä eduskunnan finanssivaltaa eli valtaa päättää valtion tuloista ja menoista turvaavaa järjestelyä

tietysti kun katsotaan mitä kaiken kaikkiaan yleensä valvonnan osalta eri viranomaiset sanovat niin kyllähän viranomaiset aina näin toteavat mutta itse energiateollisuus energiaketju näkee kuitenkin selkeästi niin että byrokratiavalvonta lisääntyy ja se tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia tälle toimijasektorille

tarkastusviraston tarkoituksena on tuottaa eduskunnalle ja myös tarkastuskohteena olevalle hallitukselle ja sen alaiselle hallinnolle objektiivista ja päätöksenteossa hyödyllistä tarkastus ja valvontatietoa

tämä ongelma on hyvin mittava ja on ihan selvä asia että tarvittaisiin jonkunlaista selkeää suunnitelmaa siitä millä tavalla näitten ongelmien osalta julkisessa rakentamisessa ja julkisissa rakennuksissa nyt edetään

itse kyllä uskon merkittävästi enemmän käytännön yrittäjiin käytännön yrittäjäkenttään kuin viranomaisvalvojan näkemyksiin tässä asiassa

tarkastustoiminnan osalta on selvää että hyvin toimiva parlamentaarinen ja ulkoinen valvonta osaltaan tukevat hyvän taloudenhoidon kulttuuria

tämä ilmastolain suuri kokonaisuus on tietysti aivan ymmärrettävää ja itsekin toki tätä kannatan mutta valiokuntakäsittelynkin osalta kieltämättä mietin aika tavalla mikä tämän todellinen hyöty kaiken kaikkiaan on

metsäteollisuuden huoli perustuu tässä pelkästään pelkoon puun hinnan noususta mutta on tietysti aivan selvää että meidän pitää tässä talossa olla huolissamme ja kantaa vastuuta siitä että puuta on riittävästi käytettävissä eli meidän on luotava paremmat edellytykset aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle ja parannettava metsänomistusrakennetta

onkin myönteistä huomata myös viime vuoden osalta että tarkastusviraston ja eduskunnan parlamentaarisen tarkastusvaliokunnan välinen yhteistyö ja tietojenvaihto toimii joustavasti ja toisiaan hyvin täydentäen

täällä muun muassa todetaan että esitetty laki on ennen kaikkea informaatio ohjauksen väline jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa valtioneuvostolle eduskunnalle ja valtion viranomaisille ilmastopolitiikan toteuttamista varten

kannatan

on pakko tehdä se arvio että tämäkin käsittelyssä oleva lakiesitys osoittaa kaikella kunnioituksella sanottuna sen että hallitus tekee tietoisesti eriarvoistavaa politiikkaa

samoin meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin joilla sukupolvenvaihdoksen kynnystä saadaan madallettua ja kuolinpesien metsätaloudellista toimivuutta tehostettua

erityisesti metsän uudistamisen laatua pienten taimikoitten varhaishoitoa ja taimikon hoitoa sekä ensiharvennusta on totta kai parannettava ja lisättävä nykyisestään

kolme erillistä talousarvioaloitetta

kieltämättä minä mietin tarvitaanko kaiken kaikkiaan tämmöistä jäykistävää lainsäädäntöä säätämään siitä että yhteistyötä pitää tehdä eli tarvitaanko todella tämän tyyppistä lainsäädäntöä vai olisiko tämä hoidettavissa paljon helpommin ja yksinkertaisemmin jotenkin muuten

kirsti mattila ole miesten vastasi arvoisa puhemies

talousvaliokunnan mietinnössä oli myös mielenkiintoista huomata että valiokunta ei yhdy maa ja metsätalousvaliokunnan notifikaatioprosessia koskeviin arvioihin ja talousvaliokunta myös arvioi että tämä ei tuo mitään riskejä kemera lainsäädännön notifiointiin

lakiesityksessä todetaan että kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi esityksellä ei ole suuria vaikutuksia kuntien organisaatioon

olisi tietysti olettanut että hallituksella ja vastaavalla ministeriöllä olisi löytynyt mielenkiintoa arvioida tarkemmin mitä vaikutuksia hallitusohjelman ja talousarvion linjauksilla kuntiin on

varmistetaan sotainvalidien ja veteraanien vanhuudenhuollon palvelut

sotaveteraaneille ja invalideille kohdennettuja etuisuuksia kehitetään sosiaali ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta

tavin kanta on yllättävä koska hyvin laajasti muun muassa maa ja metsätalousministeriö pitää omissa lausunnoissaan tämän energiatukilain notifiointia riskinä myös kemera lain käsittelylle

koska näin ei ole tapahtunut on aivan välttämätöntä että ne valiokunnat jotka nyt lakiesitystä tulevat käsittelemään perehtyvät hyvin tarkoin lain vaikutuksiin kuntakentässä ja ennen kaikkea siihen millaiset vaikutukset näillä muutoksilla on kuntien ihmisten tarvitsemiin palveluihin

täytyy todeta selkeästi se että tämä laki tuo metsämarkkinoille metsätalouteen kaiken kaikkiaan niin merkittäviä riskejä että tämä laki on hylättävä

voin todeta heti aluksi tarkastushavaintojen osalta sen että näiden kaikkien yhteisöjen eduskunnan ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston talousasiat ovat kunnossa

monessa yhteydessä on todettu että kuntatalouden kokonaistilanne on vakava

on selvä että tähän on reagoitava mutta samalla on huomattava myös se että velkaantuminen on ollut suurinta suurissa kaupungeissa ei pienissä kunnissa

eduskunnan osalta erillistarkastusten kohteena viime vuodelta olivat muun muassa eduskunnan hankinta ja palkkaprosessit varasto omaisuus ja sen kierto eduskunnan tietohallinto ja laaja tietohallinnon uudistamishanke

kokonaistilannetta ei paranneta niin että muutetaan kuntien välisiä suhteita ja muutoksella eriarvoistetaan kuntien kykyä tuottaa ja järjestää tarvittavat palvelut

kuvittelisin sillä tavalla että keskustan malli näitten perustamiskustannusten osalta on hyvin lähellä kuntaliiton omaa esitystä mitä myös kuntaliitto on hallintovaliokunnalle esittänyt

pitää katsoa kokonaisuutta aivan niin kuin täällä edustaja sasi viimeisessä puheenvuorossaan totesi pitää katsoa kokonaisuutta

mutta kun katsotaan kokonaisuutta ja pitäisi katsoa kokonaisuutta niin voi kysyä mitä sitten tekee että yhtäkkiä poistetaan verotulotasauksesta tuo kiinteistövero

minä nyt toistan vielä toistamiseen sen että kun lain perusteluissa on viitattu muun muassa thln tutkimustiedon esitysten hyväksikäyttämiseen niin minkä vuoksi tässä esityksessä sitten ei lähdetty kerta kaikkiaan menemään thln sairastavuuskriteerien painoarvojen mukaan

ensinnäkin talousarvioprosessiin kaiken kaikkiaan on näitten vuosien aikana saatu monella tavalla jämäkkyyttä ja kustannusten yleistä nousua on pystytty hillitsemään tehokkaasti

ensinnäkin on ehkä pakko todeta se että tällaisessa pohjoismaisessa yhteistyössä erityisen suurta huolta on syytä kiinnittää jo ihan pelkästään suomen kielen asemaan koska myös se on aivan välttämätön suomen näkökulmasta tässä yhteistyössä

puheenvuoro on lyhyt mutta rohkenen käyttää vähän tilannetta ja tilaisuutta hyväkseni siihen että testaan kuuluuko ääni nyt täältä pöntöstä

suurimmat erot kuntien välillä johtuvat nimenomaan kiinteistöveron poistosta tästä tasausjärjestelmästä ja erityisen ongelmallista on se että samalla juuri nämä tästäkin menettävät kunnat menettävät verotuloja myös muissa veroratkaisuissa keskimääräistä enemmän eli köyhät köyhtyvät

vastaus on se että poliittisesti haluttiin tehdä sellainen linjaus että thln suositusta ei hyväksytä jotta sitä siirtoa sinne itä suomeen ei tapahdu niin merkittävässä määrin kuin todellisten tutkimustietojen mukaan olisi pitänyt tapahtua

täällä eri tavoin läsnä oleva eduskunnan peruskorjaushanke on kohtuullisen mittava kokonaisuus niin ajallisesti kuin taloudellisestikin

eli ensinnäkin kaikkiin näihin lakiesityksiin joita tässä on nyt käsittelyn alla minäkin sen totean että nämä lakiesitykset ovat monella tavalla hyvinkin myönteisiä erityisesti tuo kaikkein keskeisin eli riistanhallintolaki

ehkä kiinnitän enemmänkin nyt tässä puheenvuorossa huomiota siihen millä tavalla tätä kuntauudistusta on viety eteenpäin millä tavalla tätä kuntarakennelakia on viety eteenpäin

kainuun kehittämisrahahan sisältää laajan kirjon erilaisia toimintoja muun muassa maakunnan kehittämisrahan määrärahat työttömyyden hoitoon joukkoliikenteen ostoon ja perustiestön ylläpitoon sekä hoitoon

tähän selonteon johtopäätökseen on kaiken kaikkiaan erittäin helppo yhtyä eli tätä työtä pohjoismaisten rajaesteitten poistamiseksi on kyllä jatkettava

mutta summa summarum tämän keskustelun osalta on tietysti näitä pieniä yksityiskohtia mutta tähän lopuksi viittaan vain kuntaliiton lausuntoon hallintovaliokunnalle

uudistuksessa selviä hyötyjiä ovat kunnat joissa tonttien arvo on korkea ja kiinteistömassaa on paljon suhteessa väestöön eli erityisesti pääkaupunkiseudun kunnat ja lapin voimalaitoskunnat ja suurimpia häviäjiä ovat keskusten ulkopuoliset kunnat joissa tonttien arvo on alhainen ja kiinteistömassaa suhteellisen vähän

arvoisa puhemies

ensinnäkinhän on pakko todeta että jossakin määrin turhauttaa tulla puhumaan tämän lain käsittelystä puhumattakaan sen sisällöstä turhauttavaa siksi että kovin usein tällä vaalikaudella on tullut ilmi se että itse lain käsittelylle täällä eduskunnassa pistetään turhauttavan vähän painoa

kuntaliitto katsoo että rahoitusperiaatteen toteutuminen on valtionosuusjärjestelmän uudistamisen talousvaikutusten ja kuntien lisääntyneiden tehtävien velvoitteiden sekä mittavien valtionosuusleikkausten vuoksi nyt vakavasti uhattuna

täytyy todeta myös se että valiokunta on jälleen tällä kertaa tehnyt erinomaista työtä eli paikannut monelta osin näitä esityksiä hyvin tarkoituksenmukaisella ja hyvällä tavalla

eduskuntatalon peruskorjaukseen ovat siis sitoutuneet merkittävät summat tulevien vuosien määrärahoja ja on todettava että hankkeeseen näin ollen liittyvät merkittävät kustannus laatu ja aikatauluriskit

ei näitä kuntia ja näitten kuntien taloutta auta se että kiinteistöveroprosenttia lähdetään nostamaan niin kuin täälläkin aika moni edustaja on puheenvuorossaan esittänyt

olisiko se jollakin tavalla kohtuutonta että samalla tavalla kuin meidän lakiesityksessämme käydään arviot muun muassa lakiesitysten taloudellisista vaikutuksista siinä yhteydessä käytäisiin myös aina arviointi siitä mikä vaikutus näillä meidän lakiesityksillämme on muun muassa tähän rajojen väliseen toimintaan

tähän meidän pitää kiinnittää huomiota ja jatkossa huolehtia siitä että rahoitusperiaate kerta kaikkiaan toteutuu ja kunnilla on edellytykset järjestää ja tuottaa ne palvelut mitä lain mukaan kuntien pitää toteuttaa

ensinnäkin samoin kuin tuo valiokunta toteaa on syytä huomioida metsästäjien tekemä vapaaehtoistyö ja sen jatkuvuuden turvaaminen

ellei tätä lisäystä käytännössä toteuteta se merkitsee kainuun tiestön hoidolle selkeää heikkenemistä ja ennen kaikkea työttömyyden hoitoon selkeää heikkenemistä

pidän kaiken kaikkiaan aivan välttämättömänä että kiinteistövero palautetaan verotulotasaukseen ja lähdetään etenemään kokonaisuutta katsoen paremmin

pelkään pahoin että tämäkin lakiesitys sen sisältöön ja käsittelyyn liittyvistä ongelmista huolimatta pyritään hallituspuolueitten voimin ajamaan lävitse mahdollisimman kevyellä käsittelyllä

eli kannatan lämpimästi valiokunnan kannanoton näkemystä kun täällä todetaan että valiokunta edellyttää että riistanhoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä suurempi osuus osoitetaan riistanhoitoyhdistysten menoihin

kolmas aloite koskee sitten määrärahan osoittamista niin sanotun itäisen yhdysradan suunnitteluun eli radan joka alkaisi kontiomäeltä etenisi taivalkosken ja kuusamon kautta sallaan

arvoisa puhemies

myös näihin liittyy merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä jotka heijastuvat sekä kansanedustajien lainsäädäntötyöhön että kanslian tarjoamiin tukipalveluihin

erityisen vahvaa piittaamattomuutta hallitus ja kaikella ystävyydellä sanon näin vastaava ministeri ovat osoittaneet kuntia kohtaan

edelleen valiokunta toteaa että riistanhoitouudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä riistapolitiikan avoimuutta ja valmistelun laaja alaisuutta ja korostaa sitten samalla sitä että esityksen perustelujen mukaisesti alueellisten riistaneuvostojen tulee huolehtia alan sidosryhmien säännöllisestä kuulemisesta

miksi tällainen talousarvioaloite

myös tietohallintohankkeet ovat olleet tarkastuksen erityisenä painopisteenä ja on todettava että näissä ennen kaikkea toimijasta johtuen on ollut aikataulu ja kustannusongelmia aika tavalla

itse kuitenkin näen niin että yhteisöveron jako osuus on hyvin herkkä suhdanteille ja kun nyt ajatellaan tulevia vuosia niin voi kai vetää sen johtopäätöksen että yhteisöveron jako osuus on vieläkin herkempi suhdanteille kuin ehkä menneinä vuosina

sen lisäksi tätä ratayhteyttä tarvitaan puuston kuljetukseen puuenergian kuljetukseen mutta on aivan selvä asia että myös matkailun osalta niin kainuussa koillismaalla kuin itä lapissa on isoja tarpeita

lopputulema kuulemisista oli kuitenkin se ettei niillä ollut juurikaan vaikutusta hallituksen tahtotilaan uudistuksen etenemisestä tai lain sisällöstä

juuri näin ja tähän tietysti liittyy myös nyt sitten se keskustelu mitä tässäkin salissa nyt äsken on käyty eli tämän uuden organisaation ja tämän sektorin eri organisaatioitten pitää löytää erinomaisen hyvä yhteistyö keskenään ja tämä yhteistyön tarve korostuu erityisen vahvasti tässä petokantojen määrittelyssä

vain sinisilmäisimmät ja tarkoitushakuisimmat viitsivät väittää että muun muassa nyt kuntarakennelaista annetut kuntien lausunnot olisi huomioitu tässä nyt käsittelyyn tulleessa lakiesityksessä

viljelijät kaiken kaikkiaan tekevät äärettömän raskasta työtä ja ovat eri ammattiryhmistä käytännössä kaikkein eniten sairastavia eli on äärettömän tärkeää että tätä työterveyshuoltoa saadaan eteenpäin

tätä varten tuo ratayhteys on tulevina vuosina aivan välttämätön

sen takia olisi perustellumpaa ja oikeudenmukaisempaa käyttää valtionosuusjärjestelmää kuntien taloutta parantavana vakauttavana tekijänä eli siis valtionosuusjärjestelmää joka ottaa huomioon kuntien erilaiset olosuhdetekijät

ulkopoliittinen instituuttihan muun muassa on ollut jo palkeiden asiakas ja valitettavasti on todettava että valtion palvelukeskuksen toimintaan sisältyy erityisen paljon ongelmia enkä näin tässä seisoen ole lainkaan innostunut eduskunnan siirtymisestä palkeiden asiakkaaksi

kun kuntien lausuntoja lukee ei niiden huomioimista todellakaan ole se että yhdistymisesitysten antoaikaa jatketaan kolmella kuukaudella

eli on täysin välttämätöntä että rktl ja uusi järjestö uusi organisaatio riistanhoitopiirit metsästäjät kaiken kaikkiaan löytävät entistä luotettavamman tavan toimia yhdessä ja hakea sitten yhteisiä näkemyksiä siitä mikä noitten petokantojen suuruus kaiken kaikkiaan on

sen vuoksi meidän pitää edelleen pyrkiä kehittämään tätä järjestelmää eteenpäin että mahdollisimman suuri osa viljelijöistä pääsisi myös työterveyshuollon piiriin

on tärkeää että eri vähennykset muun muassa perusvähennyksen nosto kompensoidaan mutta siinäkin pitää huomata se että vaikutus eri kuntiin on monella tavalla erilainen

siinä mielessä on hyvä että myös tässä valiokunta on kiinnittänyt huomiota asiaan ja edellyttää että työterveyslaitos pyrkisi kehittämään tätä viljelijöiden työterveyshuollon toimintaa niin että myös tilille kiinnostui syytteistä maalis

no tähän samaan johtopäätökseenhän ovat tulleet myös suomen johtavat lainsäädäntöasiantuntijat jotka rinnastavat tässä hallituksen lainsäädäntötoiminnan lähes katastrofiksi toiminnaksi jossa hallitusohjelmaa yritetään kirjoittaa lain muotoon

kaiken kaikkiaan suurimmat verotulojen menetykset koskevat pienimpiä kuntia kun taas suuret kaupungit selviävät pienemmillä menetyksillä

toki tilintarkastajina olemme kiinnittäneet erityistä huomiota instituutin hankeseurannan kehittämiseen ja taloussäännön päivittämiseen

mutta samalla kun näiden petokantojen suuruudesta keskustellaan ja niitä määritellään ainakin itse näen että on täysin välttämätöntä että löydetään hyvä yhteistyö rktln ja näitten metsästäjäjärjestöjen petoyhdysmiesten muodostaman tassu järjestelmän kanssa

totta kai perusedellytys on se että metsästäjien omat havainnot tassu järjestelmän kautta ovat luotettavia mutta on aivan välttämätöntä että tätä järjestelmää myös petokantojen määrittelyssä käytetään hyväksi ja tämä luotettava yhteistyö eri organisaatioitten kesken myös sitten löydetään

erinomaisia ryhmäpuheenvuoroja ja puheenvuoroja tähän saakka tuon verran kritiikkiä pitää oppositiopuolueitten puheenvuoroissa aina hallituksen esityksiin myös sisältyä

jollakin tavalla huvittavaa on se että ministeri täällä debatin aikana sanoi että eihän laki kuntien välistä yhteistoimintaa kiellä koska pitäähän kuntien tehdä yhteistyötä yhdistymisselvitystenkin teossa

kuten tässä on todettu myös ministereitten puheenvuoroissa haasteet sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen kasvavat monella tavalla monista eri syistä

valtiontalouden tarkastusviraston osalta peruskirjanpito ja sisäinen valvonta ovat mallikelpoisessa kunnossa

sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen resurssityöryhmä vuosi taaksepäin omissa linjauksissaan totesi että on käynnistettävä muun muassa selvitykset sisäisen turvallisuuden kokonaisuuden rakenteelliseksi kehittämiseksi sekä ptr yhteistyön kokoamiseksi yhden hallinnonalan ohjaukseen

arvoisa puhemies

ylhäältä sanellen rakenteet ja hallinto edellä mennen hallitus on jo pyyhkinyt pöytää kansalaisten näkemyksillä ja kuntien näkemyksillä

koe eläinten käyttö tieteelliseen ja opetustoimintaan on ilman muuta välttämätöntä ja se on mahdollistettava

vaihtoehtona on veronkiristykset ja on selvä asia että tämäkin johtaa eriarvoistumiseen kuten täällä edustaja katainen jo totesikin että kuntien verotustaso on kovin erilainen maan eri osissa

nyt oikeuskansleri toteaa selkeästi että kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun eritahtisuus on ongelmallinen

nyt näitä tässä selonteossa ei kovin vahvasti käsitellä ja kysynkin sisäministeriltä että kuinka vahvasti nyt näitä ajatuksia ministeriössä on pohdittu

kaiken kaikkiaan virasto on omassa toiminnassaan näyttänyt esimerkkiä muulle valtionhallinnolle sopeuttamalla talouttaan valtionta louden niukkuuteen

täällä valiokunnan mietinnössä todetaan että tarkoituksena näissä eläinkokeissa on suurimmassa osassa ihmisten tai eläinten sairauksien tutkimiseen ehkäisemiseen ja parantamiseen tähtäävä tutkimus

tietysti kun tätä keskustelua nyt sitten tässäkin on kuunnellut ja tietää sen keskustelun mitä kainuussa pohjois karjalassa lapissa käydään niin hiukan tämä muutos kaiken kaikkiaan kyllä sitten hämmentää

hän pitää sitä myös perustuslaillisesti probleemallisena ja katsoo että perusratkaisujen tulee olla riittävällä tarkkuudella eduskunnan tiedossa sen käsitellessä kuntarakennelakia

on kuitenkin tässäkin todettava että valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustehtävät ovat lisääntyneet muun muassa vaalirahoitusvalvonnan myötä eli tehtävät ovat lisääntyneet mutta määrärahat ovat vastaavasti pienentyneet

tällä hetkellä merkittävimpiä eläinkokeitten tutkimusaiheita ovat keskushermostosairauksiin sydän ja verisuonitauteihin sekä syöpiin liittyvät tutkimukset